niinpä nyt asianajajakunta ja tuomioistuimetkin nykyään tuomioistuimetkin voivat esittää sovittelua niin että tuomari johtaa sovittelua yrittävät näissä tilanteissa ainakin ohjata sovitteluun niin että niitä riitoja saataisiin kuitenkin mahdollisimman oikeudenmukaisesti käsiteltyä

mutta se on tietysti yksi asia jota me seuraamme tämän lain toteutumisessa jos eduskunta tämän hyväksyy ettei näistä rajoista tule automaatteja

se ei ole vain asia joka tämän pitkällisen nyt yksimielisen valmistelun yhteydessä tähän pääasiaan eli jatkokäsittelylupaesitykseen kerkeäisi millään tavalla

sen takia olen vastannut tässä kirjallisessa kysymyksessä että me seuraamme sitä ruotsin tilannetta ja jos se osoittautuu hyväksi tai jos muuten tämä uudistus jota me nyt esitämme ei ole riittävä niin tässä ollaan ihan avoimin mielin tämän asian kanssa

mutta kun eduskuntakin on moneen kertaan huomauttanut paremmasta säätelystä niin edes siedettävän säätelyn tasoa ei toki saavuteta sillä että luetaan yksi yleisönosastokirjoitus lehdestä ja todetaan että tässä tämä nyt on

ruotsin mallista kerrottakoon vielä se että siinä siis videoidaan kaikki ja sen jälkeen mennään hovioikeuteen huomattavasti useammin kuin nyt esitetään suomessa mentäväksi

ruotsissa mennään hovioikeuteen todella suurilla prosenteilla paljon suuremmilla kuin mitä me nyt esittelemme ja kaikki asianosaiset kutsutaan paikalle kaikki asianosaiset siis uudelleen tulevat paikalle ja katsovat yhdessä videolta käräjäoikeuden käsittelyn

en ole aivan varma että tämäkään on nyt se ratkaisu jolla hovioikeuden resurssipulaa ja varsinkaan sitä ongelmaa poistetaan ettei asianomaisten tarvitse turhaan vuosien jälkeen vielä käräjäoikeuden jälkeen tulla hovioikeuteen

mutta kuten sanottu kun meillä nyt on kuitenkin joka käräjäoikeudessa jo yksi videointilaite mikä on jo suuri saavutus niin siihen että me pidemmän päälle lisäämme videoiden käyttöä me suhtaudumme erittäin myönteisesti

ettei jää väärinkäsityksiä niin suomessa käräjäoikeuskäsittelyn aikana tehtyjä tallenteita voidaan hyödyntää vertailuaineistona sekä sen tarkistamiseksi mitä käräjäoikeudessa on tapahtunut

lisäksi käräjäoikeudessa kuultua henkilöä jonka kertomuksen uskottavuus voidaan luotettavasti arvioida ilman hänen henkilökohtaista läsnäoloaan voidaan kuulla todistelutarkoituksessa hovioikeuden pääkäsittelyssä myös puhelinta taikka muuta siihen soveltuvaa äänen tai kuvanvälitysmenetelmää käyttäen

mutta on myös päivänselvää että kysymys on valtavasta taloudellisesta satsauksesta jossa sitten eduskunta varmastikin osoittaa merkittävän määrän lisää rahaa että kaikkiin käräjäsaleihin saataisiin videolaite

siinäkin tilanteessa toivon vakavasti että mietitään muuta mallia kuin tätä ruotsin mallia jossa kaikki kutsutaan sitten katsomaan videoita ensin paikalle

södermanin esityksen ajatukselle videoiden lisäkäytöstä hyvin avoin ja pidämme sitä sangen tärkeänä asiana selvittää jatkossa

ihan ensiksi kun me oikeusministeriö ja stm teemme näissä asioissa yhteistyötä sallittaneen että todistan naapurista että nimenomaan ministeri risikko on tässä asiassa toiminut poikkeuksellisen päättäväisesti ja nopeasti ja alussa kohdannut kaikki ne ongelmat mitä edustajat täällä ovat kertoneet

mutta nyt meillä on virstanpylväs jota olemme odottaneet pitkään merkittävä uudistus siinä että hovioikeuksissa jatkossa käsitellään vakavampia asioita ja siinä laajuudessa kuin katsotaan tarpeelliseksi silloinkin kun on varsinainen istunto sitä voidaan rajata ja näin saada resursseja parempaan käyttöön

toivoisin että tämä pääasia saisi nyt sen huomion mitä tarvitaan ja että eduskunta mahdollisesti myös viitoittaa tätä videoasiaa tästä eteenpäin

mutta en usko että tässä vaiheessa on mitenkään hyvän lainsäädännön periaatteiden mukaista sivusta tuoda kopioida ruotsin malli jossa mielestäni on kyllä vielä vähän pohdittavaa ja jonka osalta aivan niin kuin ed

akaan penttiläkin tulee olemaan oikein tyytyväinen hallituksen yhteistyössä esittelemään uuteen pakettiin joka tältäkin osin tuo uudistuksia varsinkin järjestäytyneen rikollisuuden kimppuun käymisessä

nyt ollaan kyllä aika tarkan ajamisen kohdassa jos kutsutaan perheen ulkopuoliseksi sitä lasta joka on perheessä olevan äidin tai isän oma lapsi adoptoitu lapsi

sitten mitä tulee rangaistuksiin meillä eurooppalaisittain monissa asioissa rangaistukset ovat lyhyempiä varsinkin vankeusrangaistukset kuin esimerkiksi britanniassa tai bulgariassa mutta huumekaupan osalta meidän rangaistuksemme ovat hyvinkin eurooppalaista tasoa ja hyvä niin

silloin menevät sanat jo kyllä pahasti sekaisin ja on hyvin loukkaavaa sen äitilapsi tai isälapsi suhteen näkökulmasta jos alkuperäinen lapsisuhde on joskus syntynyt adoptiolla että sitä sitten myöhemminkin kutsuttaisiin ulkopuoliseksi lapseksi

olen torjunut kaikki ajatukset että näiltäkin osin siirryttäisiin tälle pohjoismaiselle tasolle

kysymyksessä on sen perheen lapsi

katson että on poikkeuksellisia syitä pitää meidän yleisestä rangaistustasostamme selvästi kovemmat rangaistukset huumepuolella

jos valiokuntakuulemisessa internet kauppaan liittyen on tullut jotain uutta esiin niin kovin mielelläni kuulen siitä koska on päivän selvää että kauppa kuin kauppa on kiellettyä

on aika myöhäinen aika mutta on tavallaan hyvä että salissa on sosiaalipolitiikan tuntijoita kun käsitellään oikeusministeriön tämän vaalikauden ehkä suurinta perusoikeuksia ja nimenomaan sosiaalisten perusoikeuksien ja oikeusturvan risteytymäkohtaa käsittelevää hallituksen esitystä

jos se liittyy sitten kiinnijäämisriskiin niin siltäkin osin joissakin piireissä luullaan ettei suomen rikoslaki päde internetissä

mutta mielelläni kuulen yksityiskohdat siitä mitä valiokunnassa on tältä osin tullut esiin

luottamus tuomioistuinten toimintaan on oikeusvaltion keskeisin elementti

prosessisäännösten tulee ohjata oikeudenkäyntiä siten että asian käsittely on avointa ja vuorovaikutteista ja asiat tulevat hyvin selvitetyiksi oikeuden ja lainmukaisen ratkaisun takaamiseksi

vakuutusoikeuden lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin ratkaisuihin on suomessa kohdistunut paljon kritiikkiä

koska vakuutusoikeuden lääkärijäsenten kannanotot jäävät tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin ratkaisun lopputulos voi olla muutoksenhakijalle yllätyksellinen

tämän oikeusturvaongelman poistamiseksi vakuutusoikeuslakia ehdotetaan nyt muutettavaksi siten että vakuutusoikeudessa otetaan käyttöön asiantuntijalääkärijärjestelmä

muutoksenhakija voisi esittää asiantuntijalääkärin lausunnon hoitavalle lääkärilleen ja esittää siitä kommentteja vakuutusoikeudelle ennen asian ratkaisua

heillä on lääketieteellinen asiantuntemus arvioida asiantuntijalääkärin lausuntoja sekä muita lääkärinlausuntoja

on selvää että erityisesti niissä tilanteissa joissa ulkopuolisen asiantuntijalääkärin lausunto on muutoksenhakijalle myönteinen mutta vakuutusoikeus päätyy muutoksenhakijalle kielteiseen ratkaisuun esitettyä näyttöä on ratkaisun perusteluissa arvioitava poikkeuksellisen avoimesti ja tarkasti

vakuutusoikeuden käsittelyn avoimuutta lisätään myös lääkärijäsenten ja muiden asiantuntijajäsenten samoin kuin asiantuntijalääkäreiden nimittämismenettelyyn liitettävällä sidonnaisuuksien ilmoittamisella

näin voidaan varmistua siitä ettei asian ratkaisijana tai lausunnon antajana toimi henkilö jonka puolueettomuus voi vaarantua tai edes näyttää vaarantuvan

yhä etsimme keinoja ja tiedän että niitä myös löytyy joilla lyhennämme käsittelyaikoja vaikka resursseja ei näissä nykyisissä talousraameissa voidakaan luvata merkittävästi lisää

oikeusvarmuus ei vaarannu siitä että käytetään jutun ratkaisun kannalta riittävää joukkoa päättäjiä mutta ei ylisuuria kokoonpanoja

hallinto oikeuksissa tätä joustavuutta on jo käytetty ja nyt vastaavasti esitetään myös vakuutusoikeuteen yhden ja kahden jäsenen kokoonpanojen käyttöönottoa

lainoppineen ja lääkärijäsenen muodostamassa kahden jäsenen kokoonpanossa puolestaan ratkaistaisiin laissa tarkemmin rajattuja asioita joista molemmat jäsenet ovat yksimielisiä

myös työoloja ja yritystoimintaa sekä sotilasvamma asioita tuntevien jäsenten osallistumista ratkaisukokoonpanoihin säädetään hiukan erilaiseksi kuin tähän asti

asiantuntijajäsenet olisivat kuitenkin edelleen mukana aina kun käsitellään yksilön oikeusturvan kannalta merkittävimpiä asioita kuten muun muassa oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen

ratkaisukokoonpanoa voitaisiin edelleen kaikissa nykylainsäädännön mukaan asiantuntijakokoonpanoissa käsiteltävissä asioissa täydentää asiantuntijajäsenillä mikäli asian laatu sitä edellyttää

tältäkin osin on siis kysymys siitä että asiantuntijuutta käytetään oikeassa kohdassa oikeaan aikaan eikä varmuuden vuoksi paikoissa joissa sitä ei tarvita ja sitä kautta pidennetä prosessien kestoa

tarkoitus on että jo kahden vuoden päästä kaikkien alan toimijoiden kanssa järjestämme ensimmäisen tarkastelupisteen siitä onko päästy kaikkiin niihin tavoitteisiin mitä nyt uskomme tämän lain valmistelun yhteydessä saavutetun ja miksi olemme täällä tänään tämän esityksen kanssa

arvoisa puhemies

mutta niin ei voi olla että lain valmistelu lähtisi liikkeelle siitä että on yksi kirjoitus ja sen jälkeen ei näin suuressa asiassa kuin prosessioikeudellisessa asiassa käytäisi normaalia lainvalmisteluprosessia jossa asiantuntijoita kuullaan jossa perehdytään ja jossa niin kuin ed

tapahtuu niin että kun paperit kiertävät vakuutusoikeudessa ja jos kaikki sillä kierrolla ovat samaa mieltä niin asia saattaa tulla käsitellyksi myöhemmin muodollisessa istunnossa jossa istuvat toiset jäsenet kuin he jotka ovat kierrolla asiaa käsitelleet

ensin jos muistan oikein niin elokuvaohjaaja wim wendersin elokuvassa paris texas oli nainen joka oli velkaantunut aivan tolkuttomasti ja hän sitten sanoi itsevarmasti pankille ja osoittautui siinä tilanteessa olevan oikeassa että jos olet pankille vähän velkaa se on sinun ongelmasi mutta jos pankki on mennyt antamaan sinulle aivan tolkuttomasti velkaa etkä pysty maksamaan se on pankin ongelma

söderman hyvin tietää kirjoituksessa oli myös joitakin virheitä virheitä korjataan

tästä on syntynyt se käsittämätön todellisuus josta tekin olette kansalaiskirjeitä varmasti saaneet että esimerkiksi kun eläkepäätöksen perusteena on ollut epäily että jalat eivät kestä niin lopullisessa päätöksessä on saattanut asiantuntijalääkärinä olla esimerkiksi mielenterveysongelmiin erikoistunut lääkäri

uskon että hän tietää kuinka paljon tällä rintamalla käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien käsittelyyn nyt satsataan kuinka paljon prosesseja muutetaan kuinka jättimäinen käräjäoikeusuudistus astuu voimaan ensi vuoden alussa ja kuinka monta muuta asiaa on tehty jotta tästä häpeästä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edessä päästään pois joten on kyllä kohtuutonta väittää että luulisin että meillä on loputtomasti aikaa

nyt tästä ymmärrettävästä vääryydestä päästään eroon tällä uudella metodilla jossa asian myös allekirjoittaa ja siitä loppuun asti vastaa se tuomioistuimen jäsen joka on sen alan asiantuntija

onko tämä kuitenkin vaikka tämä on epämiellyttävää tässä ja nyt vähemmän epämiellyttävää kuin se tilanne että otetaan riskejä mahdollisista vielä suuremmista markkinahäiriöistä

ja vain siis silloin jos koko kierrolla kaikki ovat yksimielisiä voidaan käyttää tätä järjestelyä joka on huomattavasti parempi kuin nykyinen järjestelmä

eli meillä on valuvika eurossa meillä on jäsenmaita joidenka talous ei ole alkuunkaan riittävän hyvässä kunnossa ja meillä on potentiaalisia kaikkien stressitestien läpäisseitä eli siis vielä mahdollisia paikkansapitämättömiä tietoja siitä missä mennään meillä on mahdollisesti huonon hallinnon korruption tai oman edun tavoittelun takia riskipesäkkeitä tulossa vielä lisääkin eikä ole alkuunkaan vielä sanottavissa että nyt tämä loppuu ettei toistuisi se tilanne että tosiasiassa jossain määrin on meidän kaikkien yhteinen ongelma että jotkut ovat velkaantuneet niin paljon ja me olemme samassa rahassa

arvoisa puhemies

asian käsittelyn keskittämiseksi ehdotetaan että kirjallinen tai suullinen selvitys voidaan jättää huomioon ottamatta jos se saapuu ratkaisupäivänä tai sen jälkeen

osin asetuksen tasolla on myös nykyään säännöksiä jotka nykyisessä perustuslain tulkinnassa ilman muuta kuuluvat lakitasolle ja ne tässä yhteydessä korjataan

arvoisa herra puhemies

tämän takia mielestäni olisi erittäin tärkeätä että nyt paitsi tämän roolien vaihtelun juupaseipäs keskustelun lisäksi katsottaisiin miten me uskomme että me pääsemme riittävän oikean tiedon äärelle riittävän luotettavan hallinnon kanssa toimimaan ja rakentamaan eurooppaa semmoisen luottamuksen pohjalta jota edustaja thors täällä mielestäni erittäin ansiokkaasti kuvaili

eu direktiivin toimeenpanossa on kysymys rikoslain muuttamisesta niin että kissan ja koiran turkisten ja niitä sisältävien tuotteiden markkinoillepääsy aiotaan kieltää

tuomioistuin itsessään on parantanut työtahtiaan merkittävästi johtamiskoulutusta on lisätty

mutta hyvät edustajat haluan käyttää tätä esittelyaikaa kertoakseni että kevääseen mennessä oikeusministeriön työryhmän työn pitäisi olla valmis koskien kotimaista eläinsuojelurikoslainsäädännön kiristämistä ja erityisesti eläintenpitokieltojen pidentämistä

tällöin tarvitaan pankkivalvontaa johon viimeinkin voi luottaa

nyt kun saamme asiantuntijalääkärit omaan ulkopuoliseen rooliinsa pääsemme vielä näissä poikkeuksellisissa vaikeissa asioissa tilanteeseen jossa jos asiakas niin haluaa hän näyttää omalle lääkärilleen ulkopuolisen asiantuntijalääkärin lausunnon ja kun tuomioistuin käsittelee asiaa niin myös oma lääkäri on jo etukäteen nähnyt asiantuntijalääkärin lausunnon jolloin pääsemme huomattavasti läpinäkyvämpään paremmin perusteltuun ja varmastikin kansalaisten oikeusturvaa paremmin toteuttavaan vakuutusoikeuteen

ajatus siitä että euroopan keskuspankki jatkossa tämän yhteisen eurooppalaisen pankkivalvonnan piirissä toimisi on mielestäni parhaiten luottamusta herättävä ehdotus kaikista tähänastisista ehdotuksista

mahdollisesti suomeen saadaan myös ruotsin kaltainen eläintenpitorekisteri joka helpottaisi jatkossa sitä että ne ihmiset joilta tuomioistuin on kieltänyt eläintenpidon siksi että he ovat rikkoneet eläinsuojelulainsäädäntöä helpommin löytyisivät yhtenäisestä rekisteristä ja näin poliisi ja kunnalliset eläinsuojeluviranomaiset paremmin voisivat valvoa eläinsuojelun toteutumista

ainakaan toistaiseksi ei ole käynyt ilmi että euroopan keskuspankissa olisi huonoa hallintoa vääriä tietoja tai senkaltaista kotiinpäin vetämisestä riitelyä jollaisen edustaja thors kertoi komissioonkin mahdollisesti jo soluttautuneen

tämän lisäksi meidän täytyy pystyä nykyistä paremmin vaatimaan jäsenvaltioilta luotettavaa ja hyvää hallintoa ja puuttumaan jäsenmaiden korruptioon ja mahdollisesti siihen että he ovat antaneet vääriä tietoja toisille jäsenmaille ja euroopan komissiolle

lähes kaikki siitä johtuvat kontrollimekanismit että me emme voi luottaa jäsenvaltioihin tarkoittavat jäsenvaltioiden suvereniteetin rajoittamista ja tosiasiallisesti kehitystä jota joku voi kutsua liittovaltioitumiseksi

tämän takia mielestäni on vastuullista ja oikein kaikki se mitä pääministeri katainen viitoitti tiiviimmästä yhteistyöstä kutsukoon sitä joku nyt sitten liittovaltioitumiseksi tahi ei

esittelen niin sanotun lyhytversion ja vastaan tarvittaessa keskustelussa kysymyksiin ja jo nyt joudun pyytämään anteeksi että minulla on aikataulupaineita ja seuraava hallituksen esitys on niin tärkeä että ainakin pystyn esittelemään sen

mutta myös mielestäni on oikein ja vastuullista kysyä mitä vielä sen lisäksikin tarvitaan sen tilanteen poistamiseksi jossa hallitus on ollut nyt hallitus toisensa jälkeen jossa aina viime kädessä kysytään että jos nyt emme tue niin onko vielä vaarallisempaa

luulen että tällä tiellä on vielä kyllä edessä muitakin yhteistä luottamusta ja sitä kautta yhteistä päätöksentekoa eli jossain määrin niin kutsuttua liittovaltioitumista eteenpäin vieviä päätöksiä

vain tällä tavalla lopulta pääsemme siihen tilanteeseen että voimme luottaa että pankit vakuutuslaitokset ja jäsenvaltioiden budjetit ovat sitä mitä niiden sanotaan olevan ne ovat kestävällä tavalla valvottuja ja turvattuja ja viimeinkin tilanne on niin että kukin on pankille vain sen verran velkaa että se on kunkin oma ongelma eikä pankin ongelma

tämän jälkeen sen yli on ajettu niin ettei eläin ole kuollut heti

on ollut useita ongelmia ja myös tiedetään että jossain määrin salametsästykseen liittyy myös semmoista organisaatiota jossa saalis suunnitelmallisesti ensin kätketään ja levitetään eteenpäin joten hallitus päätyi yksimielisesti esittämään kyseistä esitystä

törkeästä metsästysrikoksesta tultaisiin tuomitsemaan jos rikos on erityisen raaka tai julma

törkeästä teosta tuomittaisiin myös jos rikoksen kohteena on suuri määrä riistaeläimiä jos tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai jos rikos on erityisen suunnitelmallinen

jätetään loppu sitten keskusteluun ja toivottavasti pääsemme kohta esitutkinta ja pakkokeinolakiin

arvoisa rouva puhemies

on päivänselvää että jos tämmöisessä tilanteessa olisi tässä esityksessä ollut vielä se kampanjakattokin niin sitten täällä olisi käyty keskustelu siitä että se on väärän kokoinen tai jotain

on tietysti opposition tehtävä vaatia lisää

kovasti arvostan sitä että nyt meillä on pöytäkirjoissa näkemys siitä mikä tulee olemaan seuraavassa hallitusohjelmassa varmasti sitten loppuun asti täällä puhuneiden ihmisten vaatimus hallitusohjelmaan

silloin me olemme erittäin vahvoilla siinä että tästä laista tulee jatkossa vieläkin parempi

siinä yhteydessä ja nyt astun siis oikeusministerin roolista vihreäksi kansanedustajaksi kun niin moneen kertaan vihreitä haastoitte vihreä eduskuntaryhmä ilmoitti vaatimuksensa tähän lakiin ja ne vaatimukset ovat tätä kampanjakattoa lukuun ottamatta kaikki tässä laissa

sen lisäksi tähän lakiin neuvotteluissa nyt erityisesti ed

kysymys ei ole tämmöisestä tarinasta joka sinänsä kuulostaa raflaavalta ja hauskalta

kysymys on niistä taustaneuvotteluista joista tiedettiin että niitä käytiin tarastin toimikunnan jälkeen joka ei siis ollut yksimielinen niin kuin täällä on moneen kertaan väitetty vaan josta jo nähtiin että hallituspuolueiden sisällä on tästä kampanjakatosta erimielisyyttä

viitanen eikö ole oleellista se että toisin kuin tarasti esitti jos ilmoittaa rahoittavansa lainalla vaalikampanjan se pitää sittenkin raportoida miten se oikeasti maksetaan eikä vaan niin kuin alkuperäinen esitys oli että ilmoittaa suunnitelman

tämä on käytännössä huomattavasti tärkeämpi uudistus jonka näissä neuvotteluissa ja jatkoneuvotteluissa sain läpi joka tulee kontrolloimaan sitä että tässä laissa ei ole aivan keskeistä aukkoa siltä osin että kampanjoita sanotaankin rahoitettavan lainalla ja sitten sitä lainaa myöhemmin maksetaan tavoilla joita ei kontrolloida

arvoisa puhemies

myös ilmoitusrajat tippuivat